tällä hallituksen esityksellä esitutkintalain muuttamisesta pannaan täytäntöön uhridirektiivi pois lukien uhrien tukipalvelua koskevat artiklat

uhridirektiivi sisältää uhrin oikeuksia tukea ja suojelua koskevat vähimmäisvaatimukset joita on noudatettava koko eun alueella

jos se ei jollekin kelpaa niin ei voi minkään mutta voitte olla aivan varma että kaikkeni laitan tämän työn eteen molempien ministeriöitten osalta

haluaisin kuulla hallitukselta miten tämä tapahtuu esimerkiksi työssäkäynnin suhteen

asianomistajasta tehtäisiin jatkossa esitutkinnan aikana yksilöllinen arviointi jossa selvitetään tarvitaanko asianomistajan suojelemiseksi erityistoimenpiteitä asiaa esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä käsiteltäessä

tässä talousarviomietintöön liittyvässä lakivaliokunnan lausunnossa mainitaan yhdellä lauseella hovioikeusverkosto

suunnitelmissa on että hovioikeusverkostoa supistetaan

uudet säännökset koskisivat laissa erikseen lueteltuja henkeen terveyteen vapauteen tai rauhaan kohdistuvia rikoksia ja seksuaalirikoksia joissa ilmoittamista voidaan pitää rikoksen luonne ja vakavuus huomioon ottaen perusteltuna

valiokunta on täällä myös katsonut että voimavarojen kohdentamisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota työkuormituksen alueelliseen jakautumiseen

ministeri henriksson eihän nyt ole käymässä niin että kun toisaalta lakkautetaan se tuo painetta ja ylikuormitusta muualle

jatkossa asianomistajalla olisi oikeus saada pyynnöstään käännös muun muassa esitutkinnan lopettamisesta tai syyttämättä jättämistä koskevasta päätöksestä

arvoisa herra puhemies

tämän lakiesityksen tarkoituksena on turvata työterveyshuollon erikoislääkärien koulutuksen taso ja koulutuksen määrällinen riittävyys eläköitymisen tuodessa haasteensa tällekin alalle

arvoisa puhemies tässä lyhyesti

valtion varoista maksetaan korvaus työterveyshuoltoon erikoistuvien lääkärien koulutuksesta aiheutuneista kustannuksista työterveyslaitokselle joka sitten vastaa työterveyshuollon erikoislääkärikoulutukseen liittyvien korvausten maksamisesta edelleen yliopistoille yliopistojen hyväksymille erikoislääkärikoulutusta antaville yksityisille terveyspalvelujen tuottajille ja työnantajien ylläpitämille työterveysasemille

uudistuksesta saatu kansalaispalaute on osoittanut kuljettajakoulutusuudistuksen kipukohdat ajokortin arvioitua suuremman hinnannousun ja vaikeudet opetuslupavaihtoehdon käynnistymisen edellytyksenä olevan opetuksen saamisessa

arvoisa puhemies

edustaja sasille tämä teidän puheenvuoronne kertoi oikeastaan sen mitä koetin omassa puheenvuorossani sanoa

puheenvuorossanne te sanoitte että itä suomen neljä vaalipiiriä kun me koemme itse olevamme etelä suomea ja luontaisena suuntana olisi uusimaa ei etelä savo

meidän mielestämme on epäluonnollista että meidät laitetaan etelä savon kanssa samaan vaalipiiriin

tässä on oikeastaan se kymenlaakson liiton hallituksenkin lausunto ja se ydin ja sanoma mikä siinä oli

tätä viestiä ei vain tunnuta kuulevan ja kyllä näköjään se niin on että sanoimme me mitä tahansa lausuimme mitä tahansa niin yli kävellään että kolisee

tapaturmaisesti vammautunut tai potilasvahinkoa kärsinyt kansalainen ei suomessa saa riittävästi oikeutta

he käyvät omaa sotaansa mahtavia vakuutusyhtiöitä kelaa vakuutusoikeutta sekä potilasvakuutuskeskusta vastaan

yhtenä ratkaisuna ehdotan että valtio perustaisi valtakunnallisen oikeusaputoimiston auttamaan ja tasoittamaan tapaturmaisesti tai hoitovirheen takia vammautuneiden mahdollisuuksia pärjätä jatkovalituskierteessään vakuutusyhtiöitä vastaan

suomesta puuttuvat oppisopimuskoulutuksen markkinat eli valtakunnallinen oppisopimuspaikkojen välitys

valtakunnallisen oppisopimuskeskuksen tehtävänä olisi siis kaiken yrityslähtöisen koulutuksen edistäminen suomessa

niin sanotussa pohjoismaisessa tuomiolaissa säädetään pohjoismaissa annettujen tuomioiden ja eräiden muiden täytäntöönpanon perusteiden rajat ylittävästä täytäntöönpanosta

järjestelmällä luotaisiin tehokkuutta oppisopimuskoulutusjärjestelmään kun oppisopimuskoulutuksesta kiinnostuneet opiskelijat ja koulutuspaikan tarjoajat kohtaisivat helpommin

arvoisa herra puhemies

sanottujen asiakirjojen täytäntöönpano edellyttää kuitenkin että täytäntöönpanohakemukseen liitetään asiakirjan alkuperävaltion oikeusministeriön antama todistus siitä että asiakirja on täytäntöönpanokelpoinen

kysyisin valtiovarainministeri rinteeltä ihan lyhyesti onko pohdittu mitä muita kannusteloukkuja poistavia keinoja voitaisiin ottaa käyttöön niin että se työn vastaanotto tulisi aina kannattavaksi

arvoisa puhemies

kolmantena aloitteena otan esille sen että museovirasto lopetti museotoiminnan ylläpitämisen luumäellä sijaitsevassa presidentti p

pohjoismaista tuomiolakia tulisi siksi muuttaa siten että myös muun viranomaisen kuin oikeusministeriön antama todistus riittäisi kysymyksessä olevien asiakirjojen täytäntöönpanokelpoisuuden todentamiseksi

ensimmäinen kohta on kiinteistön siirto niin että kotkaniemi säätiö kiinteistön vastaanottajana ei maksa senaatille kiinteistöstä mitään tai maksaa muodollisena korvauksena muutaman euron

arvoisa herra puhemies

onko nykyinen elinkeinopolitiikka lukuisine elinkeinoyhtiöineen ja raskaine järjestelmineen ajan tasalla ja mitä käytännön toimia hallitus aikoo tehdä elinkeinopolitiikan uudistamiseksi

hallitusohjelman mukaan vahva peruskunta pystyy kantamaan paitsi palveluiden järjestämisvastuun myös vastuun kunnan omasta palvelutuotannosta

nyt kumottavaksi ehdotetun lainmuutoksen mukaan poliisin tulisi ohjata sakkorikos käräjäoikeuden käsiteltäväksi silloin kun toistuvasti sakkoja saaneen henkilön voidaan katsoa osoittavan piittaamattomuutta lain kielloista ja käskyistä

tässä ministeri guzenina richardsonin vastauksessa lukee että hallitus pyrkii kaikessa toiminnassaan vahvistamaan suomalaisen kuntien itsehallinnon mukaisesti peruskuntia ja niiden kykyä järjestää ja rahoittaa sosiaali ja terveyspalveluja

jos henkilölle on vuoden sisällä määrätty vähintään kolme sakkorangaistusta samankaltaisista rikoksista uusi rikkomus käsiteltäisiin tuomioistuimessa

hallitus on antanut eduskunnalle esityksen ulosottokaaren muuttamisesta

esityksessä pyritään siihen että ulosottomenettely yksinkertaistuu nopeutuu ja joustavoituu tavalla joka ei vaaranna asianosaisten oikeusturvaa

asiakirjojen toimittaminen vastaanottajalle mahdollistettaisiin postiosoitteen sijasta kansalaisen tai yrityksen ja viranomaisen väliseen yhteydenpitoon tarkoitettuun valtakunnalliseen sähköiseen asiointijärjestelmään eli niin sanotulle sähköiselle asiointitilille

ulosottomyyntiä koskevia säännöksiä muutettaisiin siten että laissa otetaan huomioon sähköisessä toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset

muuntorangaistusjärjestelmän kalleuden johdosta tavoitteena on nykyisessä tiukassa taloudellisessa tilanteessa panostaa ennen kaikkea ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin sekä rikoksentorjunnan keinoin että kehittämällä yhteiskunnan tukipalveluita

julkiset huutokaupat ovat enenevässä määrin siirtyneet internetiin

rikosseuraamuslaitoksessa on käynnistetty kokeilu jossa sakon muuntorangaistusta suorittavia vankeja sijoitetaan päihdekuntoutuslaitokseen tai tuetun asumisen palveluihin rangaistuksen suorittamisen aikana

arvoisa herra puhemies

tämä asia kävi lausunnolla myös työelämä ja tasa arvovaliokunnassa ja siellä muuten tämä lakiesitys oli ihan ok mutta aivan kuten edustaja mäntylä puheenvuorossaan toi esille ongelma on tämän työpaikan vaihdoksen tuessa tämmöisessä tilanteessa jossa havaitaan tämä ongelma jonkinlaisesta oireyhtymästä ja ei ole sitten tukea

kiitos

ja sitä kun ei tässä lakiesityksessä ole vaikka sitä yritettiin ja siitä ei päästy kolmikannassa yhteisymmärrykseen niin siinä kohtaa valiokuntaryhmämme tuli siihen tulokseen että olisi oikein ja kohtuullista että työpaikan vaihdosta pystyttäisiin tukemaan tämmöisessä tilanteessa

loput suuremmat säästöt on tarkoitus toteuttaa valmisteilla olevan ulosottolaitoksen rakenneuudistuksen yhteydessä

aivan kuten edustaja mäntylä tässä toi esille nimenomaan tämä on se suurin syy ja tämä on niin iso ongelma minkä takia meidän mielestämme tämä laki tältä osin ei täytä niitä edellytyksiä että se voitaisiin meidän mielestämme hyväksyä

edustajat taudit sai

selonteko painottaa esipuheessaan energia ja ilmastovelvoitteiden täyttämisessä kustannustehokkuutta energiaomavaraisuuden lisäämistä sekä riittävän ja kohtuuhintaisen sähkönsaannin turvaamista

jos lähdetään siitä mitä edustaja ihalainen ryhmäpuheessaan toi esille tämän syyttelyn ja syyllistämisen tien niin ikävä kyllä tässä keskustelussa sitä on paljon ollut

minulla on aika paksu nahka joten ei siinä mitään antaa tulla lunta tupaan mutta siinä vaiheessa kun minua aletaan epäilemään että en ole enää työmiehen paras ystävä niin vedän herneen nenään ja tukevasti

näillä näkymin suomen avoimeen piikkiin kertyy ensi kesään mennessä miljarditolkulla lisää muiden euromaiden velkavastuuta tai niiden kattamiseen tarkoitettuja sitoumuksia

herra puhemies

hajautetun energiantuotannon teknologiatoimittajat ovat usein pieniä ja päättäjien vakuuttaminen on vaikeaa kun samoista asioista käyvät aivan päinvastaista viestiä tuomassa harvat suuryhtiöt

sekä ympäristö että energia asioissa on mielestäni tilaa molemmille toimijoille

raha kiersi kertaalleen suomessa

voitaisiin siis kysyä eikö suomi voisi hoitaa omia vastuitaan esimerkiksi viemällä teknologiateollisuuden tuotteita jotta kyseessä olevat maat pystyisivät täyttämään ympäristövastuitaan ja uusiutuvan energian tuotantovastuitaan

kiitän edustaja ihalaista siitä että hän on ollut rakentava